kauppila äskeisessä puheenvuorossaan vähän kyseenalaisti tuottavuuden parantamismahdollisuuksia mutta meillä on yhteiskunnassa paljon toimintoja joita voidaan tehdä tuottavammin

muun muassa valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastuksissaan todennut että sosiaali ja nimenomaan terveyspuolella meillä tehdään monia asioita turhaan päällekkäin koska meidän tietotekniikkamme ei ole ajan tasalla ja ohjelmat eivät seurustele keskenään

yksi tämmöinen keino on lisätä kotimaisen energian tuotantoa ja sen eteenhän hallitus on tehnyt töitä

kyllähän meillä verotusta on kevennetty nimenomaan pienituloisten osalta

siihen että kuntien taloustilanne on tämmöinen on varmaan löydettävä lisää ratkaisuja ja hallinnon kehittäminen ja palvelurakenteen parantaminen on tässä mielessä tärkeä sektori

ympäristövaliokunta on laatinut laajan mietinnön asiasta jonka puheenjohtaja hyvin eduskunnalle hiljattain esitteli

arvoisa herra puhemies

hallituksen talousarvioesitys on pääpiirteissään tehty vastuullisesti huomioiden talouskasvun ja työllisyyden parantaminen sekä julkisen talouden kestävyysvajeen kurissa pitäminen pitkällä aikavälillä

itse pidän tärkeänä että näiden pohjavesialueiden rajauksia voidaan tarkentaa ja keskitytään todella suojelemaan tärkeät pohjavedet mutta samalla voidaan sitten huomioida muunkin maankäytön tarpeet

kestävyysvajeen kannalta bruttokansantuotteen kasvu on tärkeä ja sitä ei kohenneta yksipuolisesti menoja leikkaamalla vaan huomiota on kiinnitettävä palvelurakenteeseen ja sen tehokkuuteen

suomessa on iso haaste saada tietotekniikan hyväksikäyttö nopeasti ajan tasalle ja sosiaali ja terveyssektorin käyttämät atk ohjelmat yhteensopiviksi

on maanomistajien ja viljelijöidenkin kannalta tärkeää tietää missä pohjavedet todella sijaitsevat että ei tietämättään niitä turmele mutta toisaalta on tärkeää ettei sitten muuta maankäyttöä tarpeettomasti rajoiteta alueella jolla pohjavettä ei ole

kestävyysvajeen kannalta työllisyyden merkitys on keskeinen ja suomen kannalta on erityisen tärkeä huolehtia nuorten työllistymisestä ja syrjäytymisen torjumisesta tilanteessa jossa työikäisen väestön osuus on vähenemässä

vedenottoon ja pohjavesiin liittyvä sääntely on hajallaan useissa eri laeissa ja alemman asteisissa säädöksissä

maankäytön ja maatalouden sekä maanomistajan oikeusturvan kannalta hajanaiseen ja päällekkäiseen pohjavesiä koskevaan lainsäädäntöön liittyy tällä hetkellä ongelmia

työurien pidentämisessä on erityisesti huomioitava nuoret ja työelämässä jaksaminen

koko pääradan saattaminen nopeammin nykyvaatimuksia vastaavaksi säästäisi merkittävästi yhteiskunnan varoja verrattuna nykyiseen hankkeen toteuttamistapaan

lakiin perustumattomina pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimiskriteerit sisältövaatimukset laatimismenettely ja oikeusvaikutukset ovat sääntelemättömiä

vesienhoidon järjestämisestä annetussa laissa elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksille on säädetty velvollisuus selvittää tärkeiden ja muiden vedenhankintakäyttöön soveltuvien pohjavesialueiden sijainti ja rajat sekä pohjavesialueiden maa ja kallioperän yleispiirteet

eläkeläisten verotusta on kevennetty palkansaajien verotuksen kanssa samalle tasolle kansaneläkkeitä on korotettu ruuan arvonlisäverotusta on kevennetty sosiaalietuuksia sidotaan indeksiin pienituloisten kunnallisverotusta kevennetään ja tärkeä takuueläke toteutuu ensi maaliskuussa

maa ja metsätalousvaliokunta pitää lausunnossaan tarpeellisena että pohjavesialueiden kartoitukseen ja luokitukseen sekä suojelusuunnitelmiin liittyvät lainsäädännölliset ja menettelylliset kehittämistarpeet selvitetään pikaisesti

selväpiirteinen ratkaisumalli olisi että pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus sekä suojelusuunnitelmien laatiminen liitetään lakitasoisesti vesienhoidon suunnittelun kiinteäksi osaksi oikeusturvanäkökohdat huomioon ottaen

eduskunta edellyttää että hallitus selvittää pohjavesialueiden kartoitukseen luokitukseen ja käyttöön sekä suojelusuunnitelmiin liittyvät lainsäädännölliset ja menettelylliset kehittämistarpeet

arvoisa puhemies

pidän tärkeänä että nyt esiin nostetut oikeudelliset puutteet ja epäkohdat pohjavesialueisiin liittyen tullaan jatkossa korjaamaan

arvoisa herra puhemies

rahoituskehyksen rinnalle olisi saatava isoille liikenneinfrahankkeille oma rahoitusmallinsa koska näyttää siltä ettei kehyksen puitteissa kyetä rahoittamaan välttämätöntä perusväylän ja radanpitoa yhdessä tärkeiden liikenneinfrahankkeiden kanssa

arvoisa puhemies

selonteon tavoitteet ovat erittäin kunnianhimoiset ja kannatettavat edellyttäen että myös muut maat ja kilpailijamme näihin sitoutuvat

eihän meillä muuten näihin ole tietysti varaa

mutta täällä on arvosteltu turpeen käyttöä ja korostan edelleen että sillä voidaan korvata tuontikivihiiltä ja sitä käytetään seospolttoaineena kun poltetaan muun muassa metsäbiomassaa

heinäluoma arvosteli maatalouden energiaveron huojennusta ja ed

meillä monet järjestöt kotieläinjalostus neuvonta ja tutkimus osaltaan ovat tehneet työtä kilpailukykyisen ja turvallisen kotimaisen elintarvikkeen hyväksi

osaltaan tullilaboratorio ja evira tekevät tärkeää työtä tällä alueella ja meidän lainsäädäntömme on myös elintarvikkeitten turvallisuutta vahvasti tukeva

tärkeitä hankkeita on suunnitelmien osalta toteuttamista vailla eri puolilla maata

pirkanmaan osalta rahoitusta kaivataan aitoopälkäne yhdysvesijohdon ja siirtoviemärin rakentamisen aloittamiseen samoin kuin punkalaidunhuittinen siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentamisen aloittamiseen

edustaja kalmari kiinnitti huomiota siihen että suomeen saa tuoda tuotteita joiden viljelyssä sekä säilönnässä tai varastoinnissa on käytetty meillä kiellettyjä aineita tai aineita joita ei ole meillä hyväksytty

tämän asian käsittely keskeytettyään runokokouksen takia p täysistunnon keskeytyy toista jatketaan kello neljätoista j

kello kolmetoista keskeytyttyä täysistuntoa ja

kalmari ed

nylund ja ed

siinä mielessä kotimaisen valkuaisen riittävyys ja tuotanto on tärkeä kysymys jotta tätä ulkomaista tuontisoijaa voitaisiin kotimaisella tuotannolla korvata

mutta ennen kaikkea pitkään tehty jalostus ja neuvonta sekä tutkimus ovat tätä työtä olleet

arvoisa puhemies

täällä käytiin keskustelua siitä voitaisiinko vapaaehtoisesti eläinsuojissa kuvata

tiedän että joillakin tiloilla on jo käytössään kuvaus ja internetistä voidaan seurata tapahtumia kotieläinsuojassa ja eläinten hoidossa

kuluttajat ovat oppineet luottamaan kotimaiseen laatuun ja tämä on puolestaan houkutellut tavarantoimittajia ja kauppaakin pakkaamaan tuotteitaan pakkauksiin joista kuluttajien on vaikea erottaa kotimaista tuotetta

ulkomaisten tuotteiden osuus päivittäistavarakaupassa on huolestuttavasti kasvanut ja siinä mielessä on paikallaan että kuluttajia autetaan valitsemaan kotimainen tuote silloin kun kuluttaja nimenomaan sitä haluaa

pidän tärkeänä että nyt kunnille annetaan selkeät ohjeet miten tätä asetusta käytännössä toteutetaan ja tähän neuvontaan osoitetaan riittävästi resursseja

marjat on sellainen tuoteryhmä jossa kotimaisuus on erittäin tärkeää koska muun muassa ulkomaisen vadelman osalta on niin että se on keitettävä jos sitä aikoo nauttia taikka muuten on kyllä suuret riskit sen käytössä

eräs ongelma marjojen osalta on myös se että meille tuodaan ulkomaista marjaa ja se myydään pakattuna kotimaisiin laatikoihin ja kuluttajaa tietoisesti harhautetaan marjan alkuperän suhteen

omalla kylällä on tästä kokemuksia

maataloudesta täällä on puhuttu ja tosiaan ministeri anttila kyllä aivan hyvin toi esiin että me kuljemme maatalouden osalta ympäristöasioissa ihan kansainvälisessä kärjessä ja on turha syyttää suomalaista viljelijää tässä asiassa

siinä olivat nimenomaan huolenaiheena mansikan alkuperämaan merkitseminen ja se että meillä myydään tosiaan ulkolaista marjaa kotimaisiin pakkauksiin pakattuna ja kotimaisena marjana

ministeri anttila on tähän asiaan luvannut puuttua ja on vastauksessaan muun muassa todennut että asiaa koskevaan lainsäädäntöön tullaan hakemaan tarkistusta ja myös sitten eviraa kehotetaan kohdentamaan nimenomaan kesäheinäkuun tarkastusresurssejaan ja koitetaan tähän asiaan puuttua

gmo asia tuli täällä näyttävästi tai aika vahvastikin esille ja ed

minun näkemykseni on että gmo on kansainvälisessä tuotannossa ja kaupassa jo tullut markkinoille ja kasvinjalostuksessa se tulee tulevaisuudessa olemaan kyllä sellainen väline että meidän on mielestäni aivan turha mennä kieltämään sen käyttö tulevaisuudessa

mutta uskon että oikein käytettynä geenitekniikka on jalostuksessa tulevaisuuden tärkeä väline

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

tämä valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta on todella hyvä niin kuin osaltani debatissakin jo totesin ja ministeri anttila antoi tästä kyllä erinomaisen esityksen ja voi sanoa että vaikka näinä aikoina elintarvikehuolto tuntuu aika helpolta ja varmalta niin kuitenkin jos kriisejä tulee ja tuskin voimme luottaa siihen että niitä ei tule niin kyllä siinä tilanteessa kotimainen elintarviketuotanto on aivan arvossa arvaamattomassa

tämä hallituksen esitys on todella tervetullut ja niin kuin täällä on jo useissa puheenvuoroissa todettu tähän vanhasen kakkoshallituksen ohjelmaan tämä maatalousyrittäjien ja nimenomaan kotieläinyrittäjien lomituspalvelu nyt sitten saatiin mukaan

erittäin keskeistä on että talouskasvun saavuttamisessa onnistutaan sillä velkaantumista ei kyllä verojen korotuksilla ja menojen leikkauksilla pystytä yksin hoitamaan

sitähän toivottiin jo edelliseen vanhasen ykköshallituksenkin ohjelmaan mutta silloin se ei onnistunut mutta nyt näyttää että nämä parannukset saadaan aikaan ja asiasta on sosiaali ja terveysvaliokunta maa ja metsätalousvaliokunnan lausunnon ohella tehnyt erinomaisen mietinnön

jotta meillä kotimainen tuotanto säilyy on tuotannon kannattavuus tosiaan aivan oleellinen kysymys yhtä oleellinen tietysti on kuluttajien luottamus kotimaisiin elintarvikkeisiin ja tässä keskustelussa kyllä on osoittautunut että tässäkin salissa on erinomaisen vahva luottamus kotimaiseen tuotantoon

opintososiaaliset edut ovat tärkeät ja niistä on pidettävä huoli mutta onko meillä taas riittävät kannusteet nopeampaan valmistautumiseen siinä on varmaan miettimisen paikka

energiapolitiikka on erittäin tärkeä meidän talouskasvumme kannalta ja on tärkeää paitsi että huolehdimme ilmastonmuutoksen torjunnasta että saavutamme energiassa omavaraisuuden

lomituksella ja sijaisavulla edistetään eläinten hoitoon jatkuvasti sidoksissa olevien yrittäjien työssäjaksamista ja työhyvinvointia ja osaltaan varmaan kannustetaan yrittäjien saantiakin alalle kun työolosuhteet ja mahdollisuudet lomitukseen ja sijaisapuun edelleen paranevat

täällä jo aiemmin todettiin että meidän tuotanto olosuhteemme ovat erittäin vaativat ja siinäkin mielessä onnistuminen eun maatalouspolitiikassa ja tukien turvaaminen kotimaiselle tuotannolle on oleellisen tärkeää

tärkeää on myös huolehtia tuotantoa koskevasta osaamisesta näissä vaativissa olosuhteissa ja siinä mielessä meidän pitää huolehtia siitä että koulutus tutkimus ja neuvonta pidetään korkealla tasolla

meillä on näissä asioissa pitkät perinteet valtakunnassa ja siihen pitkälti perustuu se että meillä elintarvikkeiden laatu ja turvallisuus on korkealla tasolla ja tästä ei pidä tinkiä

tässä yhteydessä niin sosiaali ja terveysvaliokunta sekä maa ja metsätalousvaliokuntakin ovat kiinnittäneet huomiota että on erittäin tärkeää vahvistaa lomittajien ammattitaitoa sekä lomittajan ammatin vetovoimaa

vuosittain täällä eduskunnassakin joudutaan näistä rahoista taistelemaan ja pitämään huolta että ne jonkinmoisella tasolla säilyvät

niin kuin tiedetään lomittajien työ on pitkälti osa aikaista ja tähänkin ongelmaan pitäisi löytää korjausta jotta voidaan varmistaa osaavien ja ammattinsa hallitsevien lomittajien saanti alalle

ja tosiaan byrokratia on semmoinen ongelma mihin törmätään niin tuotteiden jatkojalostuksessa kuin viljelijöiden työssä ja jaksamisessakin ja sen ratkaisemiseksi on tehty töitä ja pitää edelleen tehdä

kotieläintilojen rakennemuutos ja lisääntyvä uuden teknologian käyttöönotto on ollut iso haaste ja se on iso haaste lomittajille joidenka koulutukseen on erityisesti panostettava jatkossakin

väestöä on maaseudulta siirtynyt kaupunkeihin ja siellä on mittava kaupan ja vähittäismyymälöiden verkko jouduttu purkamaan ja on rakennettu taajamiin uusia marketteja

ala on aikamoisessa paineessa joutunut toimimaan ja on tärkeää että yhteiskunta nyt tulee tältä osin apuun jotta varmistetaan tämänkin tuotannon jatkuminen ja kilpailukyky valtakunnassa

samoin kulutustottumukset ovat muuttuneet vaaditaan yhä pidemmälle jalostettuja tuotteita suuria valikoimia ja kuluttajat ovat tulleet entistä vaativammiksi

ja toisaalta siitä että meillä on näin vähän toimijoita täällä kaupan piirissä täytyy kyllä todeta että meillä aika monta kaupan ketjua on kovan kilpailun takia poistunut

kokeilu on sikäli haasteellinen niin kuin täällä on jo todettukin että työ on hyvin kausiluontoista ja keskittyy joihinkin tiiviisiin työrupeamiin

että kyllä meillä kilpailua on mutta varmaan vielä tuotteiden hinnoissa on tarkistamisen varaa ja ennen kaikkea viljelijän osuus tässä tuotantoketjussa on tärkeä jotta myös hän saa oman osuutensa tästä jalostuksen hyödystä

kun otetaan vielä huomioon että poronhoitotapakin vaihtelee poronhoitoalueilla eri tavoin niin on tärkeää että nyt sitten tämän lomituspalvelunkin kehittämiseen panostetaan ja voidaan myös poronhoitoa valtakunnassa jatkaa ja turvata sen elinkeinon kehittymistä ja menestymistä

mutta uskon kyllä näin että myös kansalaisten osaaminen ruuan valmistuksessa on rapistunut ja siinä mielessä koulutuksen myös peruskoulutuksen merkitys on suuri ja tämä kannattaa kyllä huomioida

omista raaka aineista itse valmistaen kyllä pystyy tekemään ruokaa oleellisesti halvemmalla kuin ostamalla valmiita tuotteita kaupan tiskiltä

se on kyllä selonteossakin huomioitu mutta tämähän on meidän tuotannossamme erittäin suuri vahvuustekijä

kun verrataan meidän luonnontuotteitamme marjoja yrttejä vihanneksia hedelmiä kansainvälisiltä markkinoilta saataviin tuotteisiin niin kyllä me näissä asioissa pärjäämme

jos me ostamme ulkolaisia omenoita niin kyllähän ne säilyvät viikko ja kuukausikaupalla pilaantumatta ja niiden hinta pystytään vetämään sen takia halvemmaksi kun hävikkiä ei synny

kotimaisissa omenissa säilöntäaineita ei voida käyttää ja kauppa sitten perii oleellisesti korkeampia välityskustannuksiakin tämän takia koska hävikki on suurempi mutta tämä on sitten myös laatu ja turvallisuuskysymys

uskon että tällaisessa maassa missä on vesiä ja vesistöjä käytettävissä nykyistä teknologiaa hyödyntämällä olisi suuria mahdollisuuksia tuottaa kalaa oleellisesti enemmän

kasvihuonekaasujen päästövähennystarpeet ja sitoutumiset vähennyksiin voidaan näin täyttää ja samoin uusiutuvan energian lisäämisvelvoite